energiantuotannon täytyy olla kustannustehokasta

täällä edustaja niinistö on kovasti kehunut saksalaista järjestelmää mutta täytyy ottaa huomioon että saksalainen kuluttaja maksaa sähkölaskullaan pelkästään uusiutuvien tukimaksuja enemmän kuin suomalainen maksaa sähköenergiasta

samaten sitten ovat nämä tuulivoiman syöttötariffit joilla taataan tuulivoimayrittäjälle tietty voitto yhtiössä veronmaksajat takaavat sen

me näemme tärkeänä sen että kaikki ikäryhmät pääsisivät työmarkkinoille mukaan

arvoisa rouva puhemies

energiapolitiikan pitää olla pitkäjännitteistä eikä sitä ajassa tekemistä

arvoisa puhemies

ensin metsähakkeen tuotantotukea laskettiin veronkorotuksen vuoksi kun turvetta korotettiin

ihan aluksi täytyy nyt vastata kansanedustaja pekkariselle että mistä tämä windfall vero sitten tulee mikä yhteys sillä on päästökauppaan

mutta sanoisin näin että tällä hallituksen esityksellä ei ole minkäänlaisia vaikutuksia porotalouteen eikä tällä ole minkäänlaisia vaikutuksia myöskään ympäristöön

voisitte tietysti kertoa sen kun ihmettelitte mikä yhteys tällä on

kysymys on tässä lupaprosessissa siitä haetaanko jatkolupa kolmen vuoden välein vai kymmenen vuoden välein

mitä sitten tulee tähän keskustan vaihtoehtoon siitä että jaetaan tämä veron määrä tasapuolisemmin vesivoiman ja ydinvoiman välille minä ihan edustaja kivirannalta kävin erikseen kysymässä miten se on tarkoitus tehdä

huuhdontatapa on joka tapauksessa se sama lapiokaivuu eli minkäännäköistä vaikutusta ei ole porotalouteen

ensimmäisenä tietysti heräsi kysymys siitä mihin tuulivoima oli sitten jäänyt näistä prosenteista kokonaan pois onko tarkoitus vapauttaa se tuulivoima tältä osin ja mitkä ne intressit sitten ovat

riippumatta siitä haetaanko lupa kolmen vuoden välein mikä on tosi vaikeaa näitten valituksien takia vai kymmenen vuoden välein joka tapauksessa huuhdontapaikat ovat siellä

mutta mitä tulee keskustan näihin kolmeen vaihtoehtoon on se että hyväksytään hyväksytään ja arvostellaan sitten perusteita vääriksi ja sitten että esitetään lakia hylkyyn niin jotenkin tämmöinen looginen käyttäytyminenhän on että jos hallituksen esitys on perusteiltaan väärä niin sitä esitetään hylkyyn

arvoisa puhemies

minä olen todellakin tuonut tämän idean esille että ensimmäinen tonni voisi olla veroton

niin kuin sanottu näissä luvanhaltija jättää myöskin vakuussumman jolla taataan sitten se että jos näitä paikkoja ei ennallisteta kun huuhdonta alueella loppuu niin jos näytä enää kanneta paikan päällä tämä vakuussumma sitten käytetään siihen ennallistamiseen

jos tästä salista nyt katsotaan niitä puolueita jotka ovat kurmuuttaneet historiassa eniten eläkeläisiä niin ne ovat sdp vasemmistoliitto ja vihreät

tämän vuoksi tarvitaan vastaavan tyyppisiä viennin rahoituksia esityksiä jotka on räätälöity nimenomaan pk yrityksille

sen voi tarkistaa historiankirjoista

arvoisa puhemies

ja sitten jos ihan rehellisiä ollaan eikös tässä nyt ole pikkuisen jälkiviisautta siinä mielessä että edustaja pekkarinen oli kuitenkin työ ja elinkeinoministerinä silloin kun päästökauppa suomessakin alkoi ja silloinhan näiden ratkaisujen olisi pitänyt tulla

ja onhan tämä hiukan hellyttävää kuitenkin sen osalta että myös rkp on kovasti huolissaan eläkeläisten toimeentulosta

toivonkin että pk yritysten ylipäänsä rahoittamisesta mutta varsinkin viennin rahoittamisesta tulisi näitä esityksiä

minä en nyt ihan täysin kyllä ymmärrä tämän rkpn ja kokoomuksen hyökkäämistä suomalaista työmiestä vastaan

hyvä niin niin on hallituskin

minun mielestäni edustaja skinnari sanoi täällä tämän avainsanan kokonaiskustannukset ja voin vakuuttaa että nyt ei ole puolueen väri paita päällä

arvoisa puhemies

meillä on raaka ainekustannukset teollisuudessa energiakustannukset jotka onneksi ovat kuitenkin eurooppalaisella tasolla kun katsoo suhteellisen edulliset suomessa

kaksitoista neljätoista

meillä on ympäristöpolitiikka jolla ammutaan omaan jalkaan ja näin päin pois

nämä kokonaiskustannukset muodostuvat niin monesta eri asiasta että kyllä se työmiehen palkka on loppupelissä siellä aika pieni tekijä ja täytyy muistaa se että jokaisen yrityksen etu on hyvinvoiva työvoima

ilmeisesti näin vai onko näin

arvoisa puhemies

voitte olla varma että minä kannatan puhdasta energiaa päästötöntä energiaa ja sitä kautta sillä tavalla tuotettua energiaa

kun itse on tässä salissa tämäntyyppistä keskustelua käynyt monta monta kertaa en tiedä kuinka kansalaiset ovat näitä keskusteluja seuranneet niin itselle tulee sellainen olo kuin elokuvassa päiväni murmelina

minä luulen että tämän salin ulkopuolella kuitenkin on paljon suomalaisia kansalaisia jotka haluaisivat saada tänään täältä viestin siitä mitä suomen hallitus aikoo talouden kuntoon saattamiseksi tehdä

tässä on kysymyksessä nimenomaan merituulivoima ja hallituksen esitys että merituulivoima voidaan laittaa syöttötariffijärjestelmään vaikka se on saanut valtion tukea esimerkiksi energiatukea

lintuja örnskog yksi

näihin kaikkiin pätevät kuitenkin samat keinot

mutta maalaisjärki sanoo sen että vaikka tuulivoima on miten päästötön energiatuotantomuoto tahansa niin sitä ei ole järkevää tehdä jos se ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa

meille on tärkeätä että saadaan yhtenäinen laki euroopan kanssa sillä tavalla että pelataan samoilla pelisäännöillä suomessa kuin sitten yhdessä euroopassakin mikä on tärkeä näkemys siltä osin

ei voida katkaista tätä järjestelmää välillä

edustaja eestilä edustaja piiraisen kannattamana oli sitä mieltä että syöttötariffikustannukset maksetaan valtion budjetista mutta sehän ei pidä tietenkään paikkaansa

mutta taas toisaalta hallintarekisterilaki pitäisi muotoilla sillä tavalla että viranomaisilla olisi oikeus kuitenkin tietää näistä yhtiöitten osakkuuksista niin että ne eivät olisi salattuja eivätkä sitä kautta edistäisi sitten harmaata taloutta

tämä on valtiontaloudelle täysin kustannusneutraalia sillä syöttötariffikustannukset kerätään kaikilta sähkönkäyttäjiltä sähkölaskussa

ihmiset ovat nousseet kapinaan sen takia että on tuettu erittäin suurilla summilla uusiutuvan energian tuotantoa joka ei ole liiketaloudellisesti kovin kannattavaa ollut

meillähän on suomessa niin että meillä ei ole säädetty pakolliseksi kassakonetta yrityksissä missä käteistä rahaa käsitellään ja tämä on kyllä semmoinen asia jolla varmastikin saataisiin hyviä tuloksia aikaan jos tällainen laki olisi

arvoisa puhemies

aikaisemmin tässä salissa edustaja paatero kertoi että kun nyt niin merkittävä yhteisöveroalennus annettiin yrityksille niin miten ne voivat sitten vastustaa tätä voimalaitosveroa että eikö mikään riitä

ei tämä kaukana ole siitä tai itse asiassa se on ihan samaa luokkaa kuin se mitä sosialidemokraatit esittivät viime kaudella ollessaan oppositiossa omassa vaihtoehtobudjetissaan